jos mietimme yleensä yhteistoimintaa työpaikoilla niin meillä on olemassa erikseen yrityksissä yhteistoimintalainsäädäntö sitten meillä on kunnissa oma yhteistoimintalainsäädäntönsä ja nyt valtiolla tämä uudistettu laki

saammeko me tuon rahan

kun tuota lakia käytiin tarkemmin läpi valiokunnassa niin siellä on useampaankin otteeseen kirjoitettu että halutaan että nämä lainsäädännöt ovat yhteistoimintamenettelyn suhteen samalla tasolla

sen takia valiokunta päätyi esittämään että olisi syytä harkita josko seuraavien isojen uudistusten yhteydessä mietittäisiin sitä tarvitaanko suomessa enää kolmea erillistä yhteistoimintalainsäädäntöä vai voisiko ajatella että meillä olisi yksi yhteinen laki joka koskisi niin yksityisiä yrityksiä ja yksityisessä yrityksessä työskenteleviä työntekijöitä kuin kuntatyöntekijöitä ja valtionkin työntekijöitä

tästä keskustelusta näkyy että me olemme hyvin yhtä mieltä kun me puhumme siitä että taloutta pitää tasapainottaa työllisyyttä pitää vahvistaa eriarvoistumista pitää ehkäistä mutta piru asuu yksityiskohdissa

silloin jos tarve olisi tehdä joitakin poikkeusjärjestelyjä sen vuoksi että ollaan esimerkiksi virkatehtävässä niin siitä säädettäisiin tuossa samassa laissa erikseen

sitten kun me rupeamme puhumaan näistä yksityiskohdista millä tasapainotetaan tai millä työllisyyttä edistetään niin me olemme sujuvasti eri mieltä

ammattikorkeakoulujen haasteena on varmasti löytää toimintatavat jotka tuovat opiskelijan keskiöön ja parantavat opetuksen laatua hyvinkin erilaisille oppijoille varmistavat omilla palvelukokonaisuuksillaan sen että opiskelijat myös valmistuvat koska opiskelupaikka ei takaa mitään jos ei sieltä valmistuta sekä samaan aikaan turvaavat sellaisen osaamisen joka kelpaa työmarkkinoilla

valiokunta teki joitakin teknisiä muutoksia joilla ei ole suurta sisällöllistä merkitystä tähän lakiin mutta yhtä asiaa pohdimme pitkään ja se liittyy rangaistavuussäännöksiin

hallitus on mielestäni rakentanut kohtuullisen hyvän kokonaisuuden ja voisi sanoa että erityisen kiitollinen olen siitä että panostetaan ennaltaehkäisyyn ja että näistä kaikista säästötoimenpiteistä huolimatta sosiaalihuoltolakia uudistetaan koska se nimenomaan esimerkiksi tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä

kun meillä monessa muussa yhteistoiminnassa esimerkiksi kunta ja yksityisellä puolella on säädelty rangaistavuudesta tietyin sanamuodoin niin tässä valtion kohdalla oli nostettu huolimattomuuden ehdoksi se että kyse on törkeästä huolimattomuudesta

nyt käsittelyssä oleva tilaajavastuulain ja julkisista hankinnoista annetun lain muutos on tervetullut mutta ei riittävä harmaan talouden torjuntamuoto

toiseksi niiden tehtävänä on hyödyntää välittömästi nopeasti muuttuvaa työelämää parantaa työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä sekä turvata osaavan työvoiman saatavuutta

hallituksen esityksessä ehdotetaan että muutetaan tilaajavastuulakia ja selvitysvelvollisuutta siten että silloin kun emoyhtiö käyttää ulkopuolista työvoimaa noihin velvollisuuksiin tulee tiukennuksia

kolmanneksi samaan aikaan pitää olla aidosti kansainvälinen ja vahvistaa alueellista kehittymistä ja elinvoimaisuutta ja näillä molemmilla foorumeilla niin kansainvälisillä kuin alueellisillakin pitää löytää strategisia kumppaneita jotta se aito yhteys niin työelämään kuin muihinkin yliopistoihin tai oppilaitoksiin ja osaamista kehittäviin instituutioihin säilyy

niinpä valiokunta päätyi poistamaan tuon törkeä huolimattomuus edellytyksen tästä valtion yhteistoimintalainsäädännöstä jotta se olisi yhteismitallisempi

lisäksi julkisista hankinnoista annettuun lakiin tulee sellainen täsmennys että kun tehdään urakoitsijoiden kanssa sopimuksia niin niihin tulee kirjata että urakoitsijan pitää käyttää työsuhteen vähimmäisehtoja joita suomen lain ja työsopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä

keskustelimme paljon myös siitä että kun pykälät eivät ole yhteismitalliset olisiko niihin pitänyt tehdä joitakin muutoksia mutta päädyimme pitkän harkinnan jälkeen siihen että tällä kertaa menemme minimimuutoksilla niin että jos jossakin vaiheessa ihan oikeasti päädyttäisiin tähän yhteen yhteiseen lakiin niin se toisi sitten ratkaisun näihin

kun valiokunta käsitteli tätä tilaajavastuulain muutosta niin siinä yhteydessä me esitimme muutamia täsmennyksiä tähän kokonaisuuteen

valiokunta puoltaa tätä lakiesitystä yksimielisesti yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien yhdestä kolmeen

siinä mielessä hallituksen kehyspäätökset jotka kohdistuvat koulutukseen ovat aika surullisia mutta toisaalta me tiedämme että näissä oloissa on vaikea löytää tasapainoista kokoonpanoa jossa säästöjä tehtäisiin

hallitus perustelee tiukkaa leikkauslinjaa taloustilanteella

niillä tiukennuksilla pyritään siihen että tämä emoyhtiö pystyisi paremmin tarkistamaan sen että sen alihankintaketjussa noudatetaan lakeja ja että sopimuskumppanit ovat luotettavia ja toimivat laillisesti

uusi laki vaatii ammattikorkeakouluista itsenäisiä osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä ja nykyisestä ylläpitojärjestelmästä luovutaan

miksi hallitus sitten on valinnut tämän rakentamisen niin siihen liittyy varmasti se että siellä tehdään paljon ketjutuksia ja alihankintoja ja siellä on myös paljon harmaata taloutta mutta sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan että sitten perustuslakivaliokunnan kuulemisissa käy selvästi ilmi se että rakennusala ei ole ainoa poikkeus

mutta ikävä kyllä nyt uhkaa käydä niin että osa näistä hallituksen säästöistä johtaa herkästi jopa tuhlailuun koska rahankäytössä oleellista on ajoitus

tä mä uudistus varmasti tuo selkeyttä järjestelmään mutta sen toteuttaminen on haasteellista niille ammattikorkeakouluille jotka eivät ole vielä osakeyhtiöitä

esimerkiksi telakkateollisuudessa maanrakennuksessa monilla palvelualoilla käytetään hyvin samantyyppisesti alihankintaa

samaan aikaan meillä on hyvin paljon epäselvyyttä sen suhteen miten alv ratkaisut toimivat ja tiedän että ministeriö on tässä tehnyt hyvää työtä amkien avuksi mutta on se aika kummallista että meillä on monenlaisia malleja joiden osalta meidän ammattikorkeakoulut luulevat että ne eivät joudu maksamaan alvia ja sitten kuitenkin verottajan päätös on tämänkin talon lausunnosta huolimatta se että noita alveja joudutaan maksamaan

me joudumme tilanteisiin joissa me puljaamme omaisuutta kuntien ja amkien välillä aika voisi sanoa epätarkoituksenmukaisella tavalla jotta noita maksuja ei koituisi

tämä maksu on sinänsä perusteltu mutta valiokunta halusi lisätä tähän pykälään niin sanotun vilpittömän mielen suojan elikkä jos tilaaja on tarkistanut häneltä vaaditulla tavalla sen että alihankintaketjussa toimiva yritys ei ole liiketoimintakiellossa mutta kuitenkin siitä huolimatta käy ilmi että siinä sillä hetkellä kun tuo sopimus tehdään tuo alihankkija onkin liiketoimintakiellossa koska aina kaikki viranomaisrekisteritkään eivät ole ajan tasalla niin silloin tuota rangaistusta ei voitaisi säätää kovana koska tavallaan se ketä velvollisuudet koskevat on toiminut kuten laki säätää mutta siitä huolimatta lopputulema ei ole ollut se mihin tässä on pyritty

mutta ei tämä lisäbudjetti niin kovin tekniseltä näytä koska siinä on muun muassa talvivaara päätöksiä ja siinä tehdään irrotusta päästökauppatulojen ja kehitysrahojen välillä

elikkä jälkiviisas on aina helppo olla mutta olisi ollut kyllä hyvä että meillä olisi ollut joku selkeämpi malli jolla tuo alv ongelma olisi etukäteen ratkaistu

valtiovarainministeri sanoi että pitää selvittää työllistämismäärärahojen riittävyys

toinen haaste on se että kun rahoitus sinänsä niukkenee niin me pyörimme enemmän erilaisella hankerahoituksella ja sen osuus ammattikorkeakoulujen rahoituksesta kasvaa

periaatteessa sitomatonta rahaa on jonkin verran olemassa mutta monessa te toimistossa monessa palvelukeskuksessa nuo rahat ovat olleet jo pitkän aikaa loppu

toisaalta se mahdollistaa sen että voidaan hankkia uutta innovatiivista ajanmukaista henkilökuntaa joka osaa ja tuottaa hyvää mutta toisaalta riskinä on se että tuo osaaminen ja kehitystyö häviävät siinä vaiheessa kun projektit ja hankkeet loppuvat jolloin on syytä pyrkiä pysymään tasapainossa niin että tuo perusrahoitus ja hankerahoitus ovat jotenkin sulassa sovussa keskenänsä emmekä hukkaa sitä osaamista mitä eri hankkeiden sinänsä hyvienkin kehittämishankkeiden kautta saadaan aikaan

minun vastaukseni on se että meidän sosiaaliturvamme tulee ajallansa meillä ei tule viiveitä työttömyysturvamaksatukseen siitä että ihmiset esimerkiksi työttöminä ollessansa tekevät työtä tai meillä tietyissä riskitilanteissa joita edustaja myllykoski tässä kuvasi on esimerkiksi sosiaalinen luototus joka voisi helpottaa näitä tilanteita

silloin kun tämä uudistus johon tässä edustaja paloniemikin viittasi tehtiin ei voitu ennakoida sitä miten raha tulee käytetyksi ja minkälaisilla tukisummilla

ja juuri sen vuoksi edellisen eduskunnan valiokunta muun muassa ja kaikki vastalauseetkin kaikkien puolueiden vastalauseet korostivat sitä että lisäbudjetilla pitää turvata näiden rahojen riittävyys

harmaa talous ja siitä aiheutuvat vahingot ovat lisääntyneet ja niiden vaikutukset kansantalouteen ovat lisääntyneet ja on selvää että sekä harmaa talous on kansainvälistynyt että sen vakavuus tai pahuusaste jos näin voisi sanoa on kasvanut

nyt uhkaa käydä niin että kun tässä lisäbudjetissa ei ole lisärahoitusta ja jos seuraava lisäbudjetti tulee vasta syksyllä johon kyllä valtiovarainministeri ei edes luvannut rahaa tähän tarkoitukseen niin niiden kentälle saaminen vie aikansa ja käytännössä me olemme jo lähellä joulua ennen kuin nuo rahat ovat käytössä ja silloin kun niitä äkkiä ja kiireellä käytetään niin se käyttö ei välttämättä ole tehokkainta

mutta esimerkiksi jos vertaamme vaikkapa alkoholilainsäädäntöön niin silloin voitaisiin kieltää mielikuvamainonta voitaisiin kieltää sellainen mainonta joka ikään kuin houkuttelee käyttämään näitä pikavippejä ja tehdä sitten asialliset säännöt siihen että jokainen voi sen korkonsa seurata sieltä netistä tai jostakin muualta

mielestäni tärkeintä on se että kun meillä ythsn puolella on ollut toimiva malli johon kaikki ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä niin on järkevää että tuosta mallista haetaan oppia ja myös ammattikorkeakoululaiset pääsevät sen mallin piiriin mutta on tärkeää että jatkossa ei jäädä ikään kuin vanhan mallin vankilaan jos sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistus johtaa siihen että pitäisi tehdä ratkaisuja

meillä on monia erilaisia lainsäädäntöhankkeita ja toimia joilla pyritään suitsimaan harmaata taloutta ja näissä onkin syytä edetä nopeasti koska joskus tuntuu siltä että harmaa talous ikään kuin juoksee karkuun lainsäätäjää

talouden tasapainossa on aina kolme kärkeä

on kyse siitä mitä tapahtuu tuloissa menoissa ja mitä tapahtuu kasvussa ja työllisyydessä

työllisyydessäkin on kotimarkkinat ja vienti ja kaikilla näillä tahoilla pitää tehdä toimia

viime kaudella eduskunnan tarkastusvaliokunta teki laajan selvitysraportin ja tässä talossa näkyy hyvin selvästi se että asiaan halutaan puuttua vakavasti

elikkä tätä puolta kannattaa seurata tarkkaan että hyvä malli ei muutukaan huonoksi kun maailma ympärillä muuttuu

kiitos

mutta vielä oikeastaan näistä täsmennyksistä joita valiokunta teki toinen liittyy sitten niihin tosiasiallisiin resursseihin joilla lakien noudattamista tarkastellaan

jos tarkoitatte niin tuo on aika kummallinen käsitys koska se mitä tuossa laissa tehdään on että siinä helpotetaan irtisanomiskynnystä kolmella eri välineellä

me tiedämme että nyt jo meillä käytetään sellaisissa tilanteissa liikaa kuntouttavaa työtoimintaa kun olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää palkkatyörahaa

se mahdollistaa työntekijöiden vaihtamisen mutta se ei tuo helpotusta siihen että palkattaisiin lisää työntekijöitä vaan se helpottaa työntekijöistä irti pääsemistä

me olemme varmasti kaikki huolissamme siitä mitä tapahtuu valtionvelalle ja toivoisimme että se olisi pienempi kuin kenenkään esityksissä jotta sitä kyetään hallitsemaan

meillä on rahavelkaa mutta nyt uhkaa käydä niin että me kasvatamme sosiaalista velkaa ja lisäämme sitä rakenteellisen työttömyyden osuutta joka nyt suomessa jo kiistatta on liian korkea

ongelmallista on se että tuon lain perusteluista ei löydy mitään viittausta siihen miten nuo toimet auttavat siihen tavoitteeseen minkä hallitus on asettanut

kun tekin katainen olette aivan oikein puhunut paljon työurien pidentämisestä niin eikö nyt pitäisi huolestua niiden nuorten työurista jotka tällä hetkellä joutuvat työttömiksi että heistä ei tule tulevaisuuden pitkäaikaistyöttömiä

nyt kun noita tarkastuksia tulee enemmän koska tätä lakia on laajennettu niin on aiheellinen huoli siitä riittävätkö resurssit joilla sitten työpaikkatarkastuksia ja muita tarkastuksia työsuojelupuolella tehdään

kun siellä puhuin puoluekolleganne työministerin kanssa niin hän oli äärimmäisen huolissaan tästä tilanteesta ja sanoi että hallitus siellä on valmis käyttämään kaiken mahdollisen rahan jotta avoin työttömyys nuorten kohdalla voidaan poistaa

tähän asti ei ole ollut selviä perusteita mutta nyt ne on kirjattu lakiin ja laki määrittelee sekä palkkatuen keston että sen prosentuaalisen osuuden palkasta hyvin tiukoin kriteerein

tässä oikeastaan lyhyesti

voisi sanoa että summa summarum laki on tarpeellinen mutta ei riittävä

nämä rakennustoimintaan tulevat tiukennukset ovat hyviä mutta niitä tulisi laajentaa valiokunnan mielestä myös muille toimialoille jotka painivat näiden samojen ongelmien kanssa

kyse on siitä mikä on henkilön ikä esimerkiksi nuoria kohdellaan eri lailla ikääntyvät saavat eri perustein tuon rahan mikä on heidän työttömyytensä kesto onko kyse vammaisesta vai täysin työkykyisestä ihmisestä ja sen jälkeen tuo prosentuaalinen tukiosuus on kaikille sama

oletteko te valmis harkitsemaan lisäbudjettia jo tälle vuodelle vaikka me käymmekin kehyskeskustelua koska tuo nuorisotyöttömyys on kasvanut niin mittavasti jotta tämä inhimillinen velka ja työurien pidennys tätä kautta olisi mahdollista

tähän asti jos olisimme yrittäneet arvioida sitä millä perusteella kukakin minkäkin suuruista tukea saa niin uskallanpa väittää että kovan luokan ammattilaisetkaan eivät olisi aina voineet ennakoida mikä tuo lopputulos on

mutta se käyttää enemmän rahaa koska se tukee paremmin palkattuja palkkatyöpaikkoja suuremmalla osuudella kuin aikaisemmin ja ohjaa siten enemmänkin tarkoituksenmukaisiin tukijaksoihin kuin palkan hinnan mukaisiin tukijaksoihin

arvoisa puhemies

niissä pyritään hyvään hoitoon ja niihin on sisällytetty paljon tärkeitä asioita mutta siellä puhutaan laitoshoidon mitoituksesta ja me kaikki pyrimme siihen että hoidamme ihmisiä mahdollisimman paljon kotona

nyt ne eivät riitä ja on ikävää että työministeri ei ollut täällä paikalla koska uskallanpa sanoa että hän olisi tämän rahapulan tiennyt paremmin kuin esimerkiksi valtiovarainministeri tai muut ministerit keiden toimialaan tämä ei suoraan liity

mutta jos katsomme mitä tapahtui edellisen laman aikana mielenterveyspalveluiden suhteen niin silloinkin oli hyvä tarkoitus tukea avohoitoa ja päästä irti joskus liian rankasta laitoshoidosta mutta kävi niin että avohoidon palveluita ei syntynytkään

ystäväni sanoi että hän ei halua hallituksen kärkihankkeeksi sen vuoksi että tuo uusorwellilainen sana tarkoittaa sitä että leikataan paljon ja leikataan vielä enemmän

mutta olen tyytyväinen siitä että hallitus on uskaltanut tehdä tuon muutoksen että passiivista työttömyysrahaa voidaan käyttää aktiivitoimiin

siellä laatusuosituksiin vedoten ollaan luopumassa laitoshoivasta mutta sitten sitä kotipalvelua ennalta ehkäisevää työtä ja muuta ei synnykään tilalle

tämä on sellainen asia johon me tarvitsisimme ratkaisuja nyt ja siinä valtiovalta voi olla aktiivisempi hallitus voi olla aktiivisempi eikä päästää tätä samaa virhettä tapahtumaan mikä edellisen laman aikana tapahtui mielenterveysongelmaisten kohdalla

mutta tämä teidän mallinne johtaa siihen että nyt te olette lyhentämässä starttirahakausia ja te olette leikkaamassa vuodella pitkäaikaistyöttömien palkkatukijaksoa

mutta siitä annan kyllä hallitukselle tunnustusta että se pyrkii tässä omassa kehysratkaisussaan vaikuttamaan niihin asioihin jotka ovat omissa käsissämme ja eurooppa politiikassa pitämään huolta siitä että meidän talouden eurooppalainen rakennelma kestää

kaikkein surullisimpana asiana on se että te olette vähentämässä ja leikkaamassa ajamassa alas kolmannen sektorin työllistämistoimia

toisaalta taas vapaaehtoistyöhön osallistuminen saattaa estää työttömyysturvan saamisen koska ajatellaan että ihminen ei ole työmarkkinoiden käytettävissä

ensin romahtaa talous sen jälkeen nousee työttömyys ja sen jälkeen kun nämä kaksi asiaa ovat jo paremmalla tolalla meille jää sosiaalinen lama

ne eivät ole työttömyyden hoidon tai avoimille työmarkkinoille siirtymisen näkökulmasta maailman tehokkaimpia mutta ne ovat syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta ja ennalta ehkäisevinä toimina erittäin tehokkaita

voisiko ajatella että me loisimme uudenkaltaisen aktivointitoimen joka perustuisi nimenomaan vapaaehtoisuuteen ja siihen että toimitaan vapaaehtoisjärjestöissä ja siitä voisi saada sen ylläpitokorvauksen jonka tällä hetkellä saa kuntouttavasta työtoiminnasta

kun tässä keskusteltiin siitä että tätä työllisyysvaikutusta ja kannustavuusvaikutusta pitäisi arvioida eduskunnassa niin olen siitä täsmälleen samaa mieltä

mielestäni hallitus on tässä omassa kehysselonteossansa etsinyt tasapainoista ratkaisua jossa se pyrkii säästöistä ja leikkauksistakin huolimatta tukemaan myös talouskasvua

mutta tässä on se vaara että kun tehdään yksittäisiä päätöksiä ja arvioidaan yksittäisten lakien kannustinvaikutusta niin se kumuloituva vaikutus on se joka itse asiassa sitten katkaisee sen kamelin selän

se ei ole kovin helppo ratkaisu koska vääjäämättä veronkorotukset ja tietyt leikkaukset myös syövät työllisyyttä mutta tässä paketissa on voimakas työttömyyttä alentava elementti

se liittyy nuoriin se liittyy pitkäaikaistyöttömiin ja se liittyy myös näihin työttömyysturvan uudistuksiin

näitä perheitä on jotka tällä hetkellä miettivät mitä he tekevät ja tämä on aika kohtuutonta jos me mietimme että meidän iso yhteinen tavoitteemme on työllisyysaste

mutta kun me emme tiedä millainen tulevaisuus meillä on käsissä niin toivon että hallitus on tietyissä tilanteissa myös valmis lisäbudjetteihin jos maailma ei kuljekaan ihan niin suotuisasti kuin tällä hetkellä toivomme

siinä mielessä on arvioitava sekä sitä mitä tulee verotuksen kautta mitä tulee kilpailukykysopimuksen kautta mitä tulee päivähoitomaksujen kautta mitä tulee iltapäivähoitojen kautta että myös sitä mitä tulee päivähoidon laadun kautta koska suurin syy naisten vetäytymiseen työmarkkinoilta on pelko siitä että päivähoito ei ole enää niin laadukasta tai varhaiskasvatus ei ole enää niin laadukasta

te olette useasti sanonut että tässä salissa ei ole esitetty vaihtoehtoja sille miten eläköitymisikää nostetaan jotta ihmiset pysyisivät ja jaksaisivat työssä pidempään miten sitä edistetään

tässä on keskusteltu kolmikantavalmistelun roolista ja juuri sen vuoksi että tässä on myös työelämää koskevia asioita sosialidemokraatit haluavat että tämä laki valmistellaan uudelleen sillä tavalla että valmistelussa voivat olla myös eri osapuolet mukana

mutta kun tässä on moneen kertaan lähdetty siitä että tätä lakia pitää arvioida ja seurata niin kysyisin ministeriltä miten hän uskoo tämän arvioinnin toimivan kun perustuslakivaliokuntakin kehotti että asetetaan arviointityöryhmä joka selvittää miten lakia on sovellettu

teidän pitää kiertää jonkun mutkan kautta koska tämä on ollut vaikea prosessi

mutta itse asiassa se että pystyisimme työuria pidentämään työelämässä on paljolti kiinni työnantajien asenteista

me olemme oikeastaan kyllästymiseen asti verranneet sitä miten meidän eläköitymisikämme ja miten meidän työllisyysasteemme eroavat toisistaan mutta yksi tärkeä tutkimus tässä unohtuu

miten tätä arviointia tehdään salaisiksi säädettyjen keissien perusteella ja miten se ylipäätään tapahtuu sitten tässä tilanteessa kun se jonka pitäisi valvoa tekee sitä salassa

jos kysytään työhönrekrytointikysymystä niin suomessa työnantajille ikä on yksi kriteeri

miten kansalaisyhteiskunta voi valvoa ja arvioida sitä toimiiko laki valvonnan puolelta

mutta sen sijaan niissä pohjoismaissa joissa ikääntyneiden ihmisten työllisyysaste on korkeampi iällä ei ole merkitystä koska siellä paremmin arvostetaan ikääntynyttä työntekijää ja hänen osaamistansa ja tähän meidän pitäisi panostaa koska työnantajat ovat avainasemassa

sen lisäksi ei ole mikään ihme että työnantajapuoli vetäytyy tällaisesta yhteisestä työmarkkinasopimuksesta koska te olette antaneet työnantajapuolelle kaikki ne pelimerkit joita he ovat toivoneet

he ovat saaneet kelamaksun poiston he ovat saaneet monia muita etuisuuksia ja silloin ei ole käsissä neuvotteluvaltteja

jos katsotaan tätä verotuksen kokonaisuutta niin eikö tässäkin olisi ollut järkevää tehdä vain inflaatio ja indeksitarkistukset ja jättää taulukkotarkistukset tuohon neuvottelupöytään mutta te annoitte nekin etukäteen jolloin itse asiassa teillä ei ole välineitä joilla te edesauttaisitte työmarkkinasopua

kun hallitus on puuttunut nuorten työllistämiseen kysyisin mitkä ovat ne toimet ja miten puututaan mitä tarjotaan niille nuorille joilla on olemassa joko vakava alkoholiongelma huumeongelma tai lääkeongelma

arvoisa puhemies

on varmasti niin että parasta olisi mikäli koko eussa olisi yhteinen alkoholiveroprosentti silloin tämä tällainen rajat ylittävä epäterve kauppa vähenisi mutta luulen että se on vielä aika pitkän askelen takana

olen nähnyt tässä salissa monta vaihetta kun seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen juridista asemaa on yhdenvertaistettu palanen palaselta ja asia asialta ja nyt otetaan jälleen kerran yksi askel

rönni oli huolissaan tästä matkatuonnista

minä oikeastaan näen asian niin että jos ihminen matkustaa suomesta rajan taakse ostaakseen alkoholia halvemmalla ja hieman pienemmällä verotuksella niin kyllä hän sillä matkalla ne verot moneen kertaan maksaa hän maksaa ne kulkemalla sinne hän maksaa niiden palveluiden ostamisessa ja muussa enkä niinkään ole huolestunut tästä porukasta

omasta mielestäni tässä laissa on kyse nimenomaan yhdenvertaisuudesta lain edessä ja siksi se on lakina tärkeä

mutta se on huolestuttavaa että jotkut niistä ihmisistä jotka matkustavat tämän halvemman alkoholin perässä tulevat suomeen ja myyvät sitä pimeästi ilman että siitä maksetaan sitten minkäänlaista veroa

jos ollaan sitä mieltä että rekisteröity parisuhde tai pariliitto riittää ja on yhdenvertainen avioliiton kanssa niin on ristiriitaista kritisoida sitä että tästä rekisteröidystä parisuhteesta voi ikään kuin liukua avioliittoon